olen itse ollut kuitenkin sitä mieltä että oikea hetki sen päättämiseen rakennetaanko suomeen väestönsuojia ja missä määrin on kuitenkin turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä

täällä on nostettu myös esille se niin kuin oikeastaan tuossa jo vähän totesinkin että adoptiopalvelun tarjoajien pitäisi luoda kontakteja useampiin maihin

tämä johtuu siitä että uudistus vaikuttaa lain voimaan tullessa voimassa oleviin sopimussuhteisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin minkä vuoksi myös velko jien oikeudet tulee ottaa huomioon

hallituksen esittämien määräaikojen taustalla on se että vastaavanlainen säännösten rajoitettu taannehtivuus on hyväksytty säädettäessä ulosottoperusteen määräaikaisuudesta

se tietysti tarkoittaa sitä että jos muutamme linjauksia niin meidän on syytä sitten katsoa koko toiminta miten ne tultaisiin järjestämään jos tällaiseen ratkaisuun sitten käytännössä päädytään

kyseisestä esityksestä lausunnon antanut perustuslakivaliokunta piti esityksessä ehdotettuja viiden ja kymmenen vuoden siirtymäaikoja riittävän pitkinä ja velkojan kannalta kohtuullisina

kiitos

toisaalta on esitetty riittävä selvitys siitä että ulkomainen palvelunantaja hoitaa ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja tehtäviä ammattitaitoisesti pitkäjänteisesti luotettavasti lapsen edun mukaisesti ja kansainvälisessä oikeudessa tunnustettuja lapsen oikeuksia kunnioittaen sekä ilman että kukaan saa adoptiosta oikeudetonta taloudellista tai muuta hyötyä

olen itsekin niihin tuloksiin tutustunut ja siellähän oli suoritettu muun muassa asiantuntijakysely jossa oli arvioitu väestönsuojamääräyksiä ja niiden kustannusvaikuttavuutta

yhteistyötä voidaan pitää perusteltuna ottaen erityisesti huomioon kansainvälisen adoption tarve kyseisessä valtiossa eli lähtökohtana tulee olla kyseisen valtion tarve kansainväliseen adoptioon ja tämä subsidiariteettiperiaate halutaan nyt myös kirjata lakiin eli tämän haluan muistuttaa niille jotka ovat tästä asiasta erikseen puhuneet

kun me puhumme adoptiolapsista meidän on syytä muistaa että puhumme samalla niistä joista tulee myös adoptoituja aikuisia

joskus kaipaisin ehkä vielä enemmän näihin adoptiokeskusteluihin mukaan niitä kaikkein parhaita asiantuntijoita eli niitä jotka on itse adoptoitu lapsena

tilalle säädetään kuitenkin väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muutos ja korjaustyön yhteydessä

lisäksi yleisten väestönsuojien rakentamisvelvollisuudesta luovutaan kokonaan ja myös suojelukohteista luovutaan ja väestönsuojien käyttöönottovalmiutta niin ikään lievennetään

toivon kuitenkin lämpimästi että kaikki kunnioittavat toistensa näkemystä mielestäni se kuuluu eduskunnan tehtäviin ja on meidän velvollisuutemme huolehtia siitä että arvostamme sitä että olemme erilaisia ja näemme asiat eri tavoin

on tietysti syytä muistuttaa että oikeastaan missään rakennuksessa väestönsuojat eivät ole tyhjillään ja odottamassa kriisitilanteita vaan käytännössä esimerkiksi asuinrakennuksissa ne ovat pyöräkellareina häkkivarastoina harrastetiloina ja vastaavina ja pidän tärkeänä sitä että niitä voidaan entistä enemmänkin tulevaisuudessa käyttää myös muuna kuin väestönsuojatiloina koska silloin ne ovat myös toiminnallisesti järkevässä käytössä kaiken kaikkiaan

lisäksi on syytä muistuttaa joku taisi mainitakin tässä asetustason että myös asetustasolla on tulossa erinäisiä määräyksiä ja oikeastaan kevennyksiä

ikärajoistahan valiokunta kävi hyvin laajan pohdinnan ja täytyy sanoa että nämä asiat eivät ole kovin yksiselitteisiä

olen itsekin saanut ihan suoraa palautetta liittyen yksittäisiin määräyksiin esimerkiksi vaikka väestönsuojien oviin liittyviin määräyksiin ja niitä on tarkasteltu nyt sen palautteen mukaisesti mitä on tullut ministeriöön ja tähän tullaan myös sitten erikseen puuttumaan

mielestäni moni kansanedustaja nosti erittäin hyvin tämän ikärajakysymyksen ongelmatiikan esille ja päädyimme kuitenkin siihen että ikärajat on hyvä olla

aluehallintovirastohan voi asianomaista pelastuslaitosta ja kunnan rakennusvalvontaviranomaista kuultuaan yksittäistapauksessa myöntää vapautuksen kokonaan tai määräajaksi laissa säädetystä väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta tietyin edellytyksin

samalla kuitenkin valiokunta esittää että oikeusministeriö tarkkaan arvioi ja seuraa tilannetta ja raportoi siitä myös sitten lakivaliokunnalle myöhemmin

hieman pitkään puhuin mutta tässä muutamia keskeisiä kysymyksiä jotka nousivat vielä mieleeni

ehkä muutama sana vielä liittyen sopimuspalokuntien liiton kannanottoon ja ylipäätään vpklaisten ja sopimuspalokuntalaisten toimintaan

sopimuspalokuntien liitto on ottanut kantaa sen puolesta ehkä vähän kiperinkin kirjaimin että lakiin olisi pitänyt kirjata oikeus poistua työpaikalta ja työnantajan saama korvaus

asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksiselitteinen koska aika harvalta työpaikalta voi siitä vaan poistua ja jättää työnsä kesken ja työnantajan näkökulmasta ei välttämättä tämä palkan menetys tai kor vaus ole se oleellinen kysymys

toki on syytä pohtia löytyykö meillä vapaaehtoisia keinoja selkeätä ohjeistusta vaikka lisää siihen miten työnantajan ja työntekijän kesken voidaan helpottaa tällaisten yhteisten sopimusten syntymistä

tärkeänä pidän myös sitä että sopimuspalokuntalaisten vpklaisten työmarkkina asemaa ei heikennetä

mikäli vielä halutaan keskustelua käydä niin olen täällä salissa käytettävissä

ehkä tästä paikaltani vielä muutama lyhyt vastaus

toki tietysti täytyy muistaa että väestön sijoittuminen ja väestönsuojat eivät välttämättä kohtaa toisiaan ja tietysti se missä kunnossa tilat ovat ei ole välttämättä ihan niin yksiselitteistä

se on ollut minun perustarkoitukseni ja täytyy sanoa että on tässä sopassa aika moni kokki ollut mukana mutta toivottavasti keitos on kuitenkin sellainen että siitä saada hyvä lopputulos

ja vuoropuhelu koko ajan on ollut tietysti ihan rakentavaa tältä osin eikä mitään sellaista dramatiikkaa mikä ehkä julkisuuteen on näkynyt siinä kuitenkaan ole ollut

pidän tärkeänä sitä että tuemme niitä keinoja joilla voidaan vapaaehtoisesti auttaa sopimuspalokuntien parempaa toimintaa ja tarpeen tullen vaikka löytää niitä keinoja työnantajien kanssa sopimiseksi

tästä on mahdollisuus esimerkiksi laittaa jonkinasteinen lisäselvitys jos sellainen katsotaan tarpeelliseksi mutta tällaista pakkoa mielestäni ei ole ollut valmiutta säätää enkä ole pitänyt sitä myöskään oikeanlaisena toimenpiteenä ainakaan tässä pelastuslain

joskus ruohon peittämällä voi myös nousta edut pysyvät pääsivät ja hallintovaliokunta käyty keskustelua voi esitellä säätämisen yhteydessä

arvoisa puhemies

pidän tietysti erittäin valitettavana sitä että kukaan ei ole kiinnittänyt huomiota siihen että tämä kuitenkin on varsin hyvä hallituksen esitys koska tällä pyritään esimerkiksi auttamaan sitä että pienimuotoista elinkeino ja ammatinharjoittajatoimintaa harjoittavat yrittäjät pääsevät tätä kautta velkajärjestelyn piiriin

oikeastaan lyhyesti tuohon kun viitattiin tutkimuksiin ja tutkimustuloksiin

haluaisin muistuttaa sen verran että tilanne on täysin erilainen jos kyseessä on perheen sisäinen adoptio eikä ulkoinen adoptio koska lähtökohta on se että perheen sisäisessä adoptiossa toinen vanhempi on lapsen biologinen vanhempi

silloin kun toiminta on pienimuotoista ja silloin kun kyseessä ei ole yhtiömuotoinen yritystoiminta velkajärjestely on mahdollista

mutta käytännössä voi olla täysin mahdollinen tilanne se että esimerkiksi henkilöyhtiömuotoinen toiminta jopa osakeyhtiömuotoinen toiminta voi olla lähes yhtä pientä tai aivan yhtä pientä kuin sellainenkin jota harjoitetaan pelkästään elinkeinonharjoittajana

enkä näe myöskään että kyse on niinkään siitä kasvaisiko jotenkin kahden samaa sukupuolta olevan vanhemman perheessä vääränlaisia lapsia sitä en suinkaan usko mutta toivon että näissäkin tilanteissa aina muistetaan se että päällimmäisenä kaikessa adoptiossa pitää olla lapsen etu

tämä on tietysti tällainen kysymys joka vaatii ehkä vielä tarkempaakin arviointia ja tämän osalta olen ehkä hieman huolissani siitä että silloin kun kyseessä on yhtiömuotoinen toiminta myös henkilöyhtiöissä joissa kuitenkin selkeästi vastuunalainen yhtiömies vastaa omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan myös yrityksensä veloista joudutaan sellaiseen tilanteeseen jossa ainoastaan yrityssaneerausmenettely on mahdollista

ja jos katsotaan yksi perustavaa laatua oleva ero yrityssaneerauksen ja velkajärjestelyjen välillä se on omistusasunnon suoja

eli velkajärjestelyssähän noudatetaan erittäin korkeaa omistusasunnon suojaa mikä toisaalta ei yrityssaneerausmenettelyssä ole mahdollista

kuitenkin vaikka tähän sisältyy tällaisia mielestäni jatkotyöstöä vaativia kysymyksiä joihin valiokuntakin on kiinnittänyt huomiota on erittäin tärkeää että pystymme saattamaan tämän lainsäädännön voimaan jo vuoden alusta niin kuin on tarkoitettu

valitettavasti kuitenkaan se ei ole ollut tämän hallituksen esityksen käsittelyssä mahdollista koska meillä ei ole ollut käytettävissämme perustuslaillista arviointia

edustaja niikko tuossa omassa puheenvuorossaan totesi että valiokunta voi tällaisen tarvittaessa pyytää

tällaista ei kyllä minun muistaakseni kukaan ole valiokunnassa esittänyt ja varmaan yksi suuri syy siihen miksi ei ole esittänyt on se että kyseessä on budjettilaki

eli mikäli tähän olisi ylipäätään tehty vielä perustuslakiarviointi se olisi hidastuttanut tämän lain voimaanpanoa ja saanut myös aikaan käytännössä sellaisen tilanteen jossa nyt pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavat yrittäjät eivät olisi päässeet velkajärjestelymenettelyn piiriin

edustaja niikko mainitsi myös että olisi voitu lyhentää aikaa neljään vuoteen mutta tällaistakaan ei käytännössä kyllä valiokunnassa ole esitetty niin kuin ilmenee että tällaisesta asiasta ei ole äänestetty

silloin tietysti on hyvä muistaa se että kaiken kaikkiaan myös valiokunnassa me joudumme ottamaan huomioon tietyt reunaehdot ja perustuslain kysymykset eli emme voi täysin vapaasti päättää siitä mikä itsestä tuntuisi oikealta ja oikeudenmukaiselta vaan lähtökohta kuitenkin on se että meillä on kaikelle hyvin vahva laillinen peruste ja periaate näihin kysymyksiin

itse muistelen tuota aikaa sellaisena jossa tarjottiin ja suorastaan tuputettiin niin sanottuja valuuttakorilainoja jotka ajoivat käytännössä monet vakavaraiset hyvät yritykset aivan kestämättömään tilanteeseen

osa yrittäjistä lähti näihin houkutuksiin mukaan osa oli varovaisia eikä lähtenyt

myöhemmin tietysti heille jotka uskoivat tähän ylitarjontaan tai tuputukseen tämä koitui valitettavasti erittäin suureksi virheeksi ja johti sitten monenlaisiin kysymyksiin minkä kaikki täällä sitten kyllä varsin hyvin tiedämme

kaiken kaikkiaan mielestäni tämä on hyvä esitys ja toivon itse myös että tähän määritellyt lisäresurssit käytännössä sitten riittäisivät ainakin jossakin määrin koska on varsin todennäköistä että tämän hallituksen esityksen hyväksymisen myötä myös velkajärjestelyyn hakeutuvien määrä tulee lisääntymään

ja tietysti omalla tavallaan on äärimmäisen tärkeää että ihmiset pystyvät hakeutumaan velkajärjestelyyn ennen kuin tilanne riistäytyy täysin käsistä

silloin on myös mahdollisuus päästä jaloilleen mahdollisimman nopealla aikajänteellä ja siten pystyä myös itse toimimaan niin sanotusti tuottavana yksilönä yhteiskunnassa

kiitos

arvoisa herra puhemies

valiokunta pitää oikeuspoliittisen tutkimuksen voimavarojen vahvistamista erittäin myönteisenä ja pitää tärkeänä että voimavarat pysyvät jatkossakin vahvistetulla tasolla

lisäksi valiokunta painottaa että esityksen tavoitteiden kannalta on erityisen tärkeää että instituutin rahoitus toteutuu hallituksen esityksen mukaisesti ja että valtakunnallisten tehtävien perusteella määräytyvä rahoitusosuus kohdennetaan instituutin toiminta

yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan sekä toiminnan toteuttamiseen

kiitos

arvoisa rouva puhemies

kyseinen uudistus liittyy monilta osin samaan aikaan eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi mistä oikeastaan ministeri brax omassa puheenvuorossaan jo totesikin

nyt kyseessä olevat muutokset on valmisteltu yhteistyössä oikeus ja sisäasiainministeriön kesken ja tässä yhteydessä on hyvä todeta myös että erittäin hyvässä yhteistyössä koska tämä paketti on varsin laaja ja on tietysti hyvin tärkeää että se on valmisteltu mahdollisimman tasapainoisesti

laki sisältää yleiset poliisin toimintaa koskevat säännökset sekä säännökset yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä käytettävistä toimivaltuuksista mukaan lukien voimankäyttöä koskevat säännökset säännökset poliisin tiedonhankinnasta rikosten ennalta estämiseksi ja paljastamiseksi kuten esimerkiksi peitetoiminnasta ja valeostosta sekä poliisitutkinnan toimittamisesta

esitutkinta pakkokeino ja poliisilakiin tehtyjen useiden osittaisuudistusten johdosta edellä mainituista laista erityisesti pakkokeinolain salaisia pakkokeinoja ja poliisilain tiedonhankintaa koskevista säännöksistä on muodostunut osin sekava ja vaikeasti hallittava kokonaisuus

esimerkiksi perustuslakivaliokunta on todennut että telepakkokeinojen käyttöä koskeva lainsäädäntö on vaikeasti sovellettavaa ja katsonut että on ryhdyttävä toimiin näiden säännösten kokonaisuudistuksen aikaansaamiseksi tavoitteena perusoikeusjärjestelmän vaatimukset täyttävä selkeä ja johdonmukainen sääntelykokonaisuus

hallitusohjelmassa nimenomaisesti mainitaan että tämän hallituskauden aikana toteutetaan esitutkinta pakkokeino ja poliisilain kokonaisuudistus

ehkä uudistuksen kokonaisuus on jäänyt tänne hieman loppumetreille mutta tämä suuri kokonaisuus huomioon ottaen aikataulu on ollut tietysti aivan ymmärrettävä

poliisilain valmistelussa yleisenä tavoitteena on ollut selkeyttää vaikeaselkoiseksi muodostunutta lainsäädäntökokonaisuutta sekä uudistaa toimivaltuuksia siten että toisaalta rikostorjunnan tehokkuusvaatimukset ja toisaalta perus ja ihmisoikeudet otetaan tasapuolisesti huomioon

uudistuksen sisältökysymysten osalta on tullut poliisilain osalta selvittää erityisesti poliisin tiedonhankinnan ja salaisten pakkokeinojen edellytykset ja niihin liittyvät oikeussuojajärjestelyt mukaan lukien kuuntelukiellot ja ylimääräisen tiedon hyödyntämiskielto julkisen asiamiehen käyttö päätettäessä tuomioistuimessa salaisten pakkokeinojen käytöstä sekä muutoksenhaun turvaaminen poliisin pakkokeinopäätöksistä ja salaisten pakkokeinojen käytön valvonta ottaen huomioon muun muassa eitn oikeuskäytäntö sekä eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotot

tarkoituksena on ollut pyrkiä säännöskokonaisuutta selkeyttäviin ja säännösten soveltamista helpottaviin lakisystemaattisiin ja lakiteknisiin ratkaisuihin

uudessa poliisilaissa poliisin toimivaltuuksia säänneltäisiin nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin toisaalta perus ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet huomioon ottaen

rikoksilta ja häiriöiltä suojaamista koskevaa säännöstä täsmennettäisiin eräitä täydennyksiä ja selvennyksiä tehtäisiin turvallisuustarkastusta ja turvatarkastuksia koskeviin säännöksiin

salaisia tiedonhankintakeinoja koskevissa säännöksissä on pyritty kiinnittämään huomiota sekä henkilöiden oikeusturvaan että rikostorjunnan tehokkuuteen

peitetoiminnasta säädettäisiin nykyistä tarkemmin

rikollisryhmän toimintaan osallistuessaan peitetoimintatehtävässä oleva poliisimies voisi erittäin tarkkarajaisesti määritellyin edellytyksin ja rajoitetusti vaikuttaa ryhmän toimintaan esimerkiksi hankkimalla ryhmälle kulkuvälineitä

edellytyksenä olisi että toimenpide tehtäisiin muutenkin että se ei tule aiheuttamaan vaaraa tai vahinkoa ja että se merkittävästi edistää peitetoiminnan tavoitteiden saavuttamista

kun harkittaisiin ilmoituksen lykkäämistä tai tekemättä jättämistä esimerkiksi peitehenkilönä toimineen poliisimiehen hengen tai terveyden suojaamiseksi arvioinnissa olisi myös otettava huomioon asianosaisen oikeus asianmukaisesti valvoa oikeuttaan

uudessa poliisilaissa säädettäisiin poliisin henkilöstöön kuuluvien vaitiolovelvollisuudesta ja oikeudesta sekä näihin liittyen uudesta ilmaisuvelvollisuudesta

poliisin henkilöstöön kuuluva olisi vaitiolovelvollisuudestaan tai oikeudestaan huolimatta velvollinen ilmaisemaan luottamuksellisesti tietoja antaneen taikka valeostajana tai peitehenkilönä toimineen henkilöllisyyttä koskevan taikka taktista tai teknistä menetelmää koskevan tiedon jonka ilmaiseminen olisi välttämätöntä esitutkinnan aloittamisen edellytysten arvioimiseksi tai rikoksen selvittämiseksi kun luottamuksellisesti tietoja antaneen on siinä ominaisuudessa taikka valeostajan tai peitehenkilön on siinä tehtävässä perusteltua syytä olettaa syyllistyneen rikokseen

omaan lukuun otettaisiin sisällöltään nykyisen kaltaiset säännökset poliisitutkinnasta eli muusta poliisin tehtäviin kuuluvasta tutkinnasta kuin rikoksen esitutkinnasta

poliisilain kokonaisuudistuksella pyritään saattamaan poliisilain säännökset ajan tasalle ja vähentämään tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuutta sekä saattamaan säännökset johdonmukaisiksi muuttuneen lainsäädännön kanssa

tärkeinä tavoitteina ovat perus ja ihmisoikeuksien korostaminen rikostorjunnan tehokkuusvaatimukset huomioon ottava viranomaistoimivaltuuksien kattava ja selkeä sääntely ja lainsäädännön asiallinen ja kielellinen tarkistaminen

ehdotettu poliisilaki ja muut esityksen liitteenä olevat lait on tarkoitettu tulemaan voimaan aikaisintaan noin vuoden kuluttua siitä kun ne on hyväksytty ja vahvistettu

arvoisa herra puhemies

syyttäjä voisi tutkinnanjohtajan esityksestä määrätä ettei esitutkintaa toimitettaisi kaikkien rikosten osalta kun henkilön epäillään syyllistyneen useampaan rikokseen ja hän on tunnustamalla edistänyt rikosten selvittämistä eikä yleinen tai yksityinen etu vaadi esitutkinnan toimittamista

syyttäjä voisi samalla sekä myös silloin kun tutkittavana on yksi kokonaan tai olennaisilta osin tunnustettu rikos sitoutua vaatimaan rangaistusta lievemmän rangaistusasteikon mukaisesti

syyttäjä voisi myös tehdä rikoksesta epäillyn tai rikosasian vastaajan kanssa tuomioesityksen jossa viimeksi mainittu tunnustaa rikoksen ja syyttäjä sitoutuu vaatimaan rangaistusta lievennetyltä rangaistusasteikolta

tuomioesitys käsiteltäisiin epäillyn tai vastaajan sekä asianomistajan suostumuksella tuomioistuimessa tavallista oikeudenkäyntiä kevyemmässä tunnustamisoikeudenkäynnissä

tunnustamisoikeudenkäynnissä tuomioistuin tutkisi tunnustuksen pätevyyden ja muut tuomioesitykseen liittyvät kysymykset sekä tarvittaessa muut tuomioesityksessä tarkoitettuun rikokseen perustuvat vaatimukset

syyteneuvottelua koskevat säännökset soveltuisivat rikoksiin joista ei ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin kuusi vuotta vankeutta ei kuitenkaan henkeen tai terveyteen kohdistuviin rikoksiin taikka seksuaalirikoksiin jotka loukkaavat seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai kohdistuvat lapsiin

syyteneuvottelun käyttämistä harkittaessa syyttäjän olisi otettava huomioon asian laatu menettelystä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset siihen kuluva aika ja osallisuuskysymykset

seuraamusluonteista syyttämättä jättämistä koskevat säännökset uudistettaisiin niin että syyttäjä ei enää katsoisi syyttämättä jätetyn syyllistyneen rikokseen vaan toteaisi että syytteen nostamisen edellytykset täyttyvät mutta laissa säädetyllä perusteella enemmistä toimenpiteistä luovuttaisiin